emme ole olleet yksimielisiä

on huolta yhtiöittämisestä luontoarvoista yhteiskunnallisten velvoitteiden noudattamisesta ja myös vähemmistökansamme saamelaisten kulttuurin suojaamisesta

kaupungin valvontalautakunta todettuaan päätöksen lainvastaiseksi myönsi rakentamisluvan ja juuri nyt oulaisten keskustajohtoinen ja keskustaenemmistöinen kaupunginhallitus on päättänyt valittaa tästä päätöksestä hallinto oikeuteen

mielestäni lainsäätäjien tämänkin lakimuutoskokonaisuuden kohdalla käymän keskustelun ei tule perustua eri vakaumusten näkemysten tai vakaumuksettomuuden kunnioittamatta jättämiseen

että tällaistakin tapahtuu

mitä on suvaitsevaisuus

jos taas on tarkoitus hoitaa lakimuutoksella vain metsätalouspuolen kilpailuneutraliteetti miksi lakiesitys sisältää paljon täysin muita koko organisaatioon liittyviä muutoksia

mielestäni tasa arvoinen avioliitto kuuluu kaikille

suuri ongelma on että luonnonvarojen vaalimisen sijaan voidaankin päätyä niiden maksimaaliseen hyödyntämiseen luonto ja virkistyskäyttöarvojen kustannuksella

tällä esityksellä ei valitettavasti yhteiskunnasta taida poistua silpputyö eikä tällä esityksellä taida valitettavasti kenenkään vanhemman vanhemmuus sinänsä parantua

arvoisa puhemies

metsätaloustoiminnan taseeseen jota hoitaa metsähallituksen liiketalouspuoli sekä pääasiallisen metsätalouskäytön ulkopuoliseen julkisten hallintotehtävien taseeseen jota hallinnoi metsähallituksen luontopalvelut

mutta arvoisa puhemies tässä keskustelussa ei esille valitettavasti nouse oikeastaan lainkaan varhaiskasvatuksen henkilöstön näkökulma joka minusta myöskin on olennainen

ja mitä tulee eri kuntiin niin nyt olisi hyvä kuulla myös se onko sivistysvaliokunta selvittänyt mitä tulee tapahtumaan vaikkapa niissä pienissä ja keskisuurissa kunnissa joissa merkittävä osa varhaiskasvatuksesta tapahtuu perhepäivähoidossa

nyt näiden kahden taseen välimaastoon harmaalle alueelle perustettaisiin uusi kolmas tase erä jota hallinnoisi uusi perustettava yhtiö

onko perhepäivähoitajalla osa ja kokopäiväisiä lapsia jatkossa vuorossa vai venytetäänkö ryhmäkokoa tai perhepäivähoitajan työaikaa ja miten tämä näkyy palkkauksessa

bisnespuoli siis jatkossa päättäisi missä määrin näitä alueita taloudellisesti hyödynnetään kuinka paljon metsiä hakataan kuinka paljon nostetaan merihiekkaa tai miten järvenseliltä tahkotaan sopivaksi katsottua tuottoa

arvoisa rouva puhemies

haluaisin tuoda muutaman näkökulman siihen tapahtuuko näissä pienissä sairaaloissa riittävästi synnytyksiä jotta henkilökunnan ammattiosaaminen ja rutinoituminen riskitilanteisiinkin säilyy

olisiko näiden alueiden tuottovaade saavutettavissa vaikkapa rantatonttien myymisen tai lapin metsärauhaa vaarantavien voimistuvien hakkuiden kautta

näiden ohella uusi yhtiö hallinnoisi myös valtion retkeilyalueita sellaisia kuin pudasjärven iso syöte suomussalmen hossa joka pian myös on kansallispuisto sekä luontotyyppiensä ja lajistonsa vuoksi valtaosin naturaan kuuluvat evo ja ruunaa

toisin kuin ennen kaikista metsähallituksen maa ja vesiomaisuutta koskevista tasesiirroista ei enää päättäisi eduskunta

saamelaiskulttuurin suojaa hallituksen lakiesitys ei vahvista vaikka saamelaisalueelle perustettavien neuvottelukuntien on näin esitetty tekevän

saamelaiset alkuperäiskansa ovat vähemmistönä lähes kaikissa suomalaisissa edustuselimissä

luulenpa että edustaja zyskowiczin kanssa tässä salissa meidän on turha jatkaa tätä keskustelua mutta jatkan sitä mielelläni ja ohjaan teidät seuraavallekin taholle keskustelemaan tästä esittämästämme vaihtoehdosta jotta ymmärrätte mistä se summa koostuu koska näin on sen arvioitu koostuvan

tämä laskelma perustuu siihen mitä valtiovarainministeriö on vuositasolla arvioinut sitä ylikompensaatiota syntyvän ja miten se sieltä saataisiin valtion tulopuolelle takaisin

emme suinkaan ole esittäneet että hallitus leikkaa vain ja ainoastaan koulutuksesta enkä äskeisessä puheenvuorossanikaan niin esittänyt vaan totesin että koulutusleikkaukset ovat erittäin massiivisia ja se on valinta että hallitus kohdentaa yhden kaikkein suurimmista leikkauspaketeistaan juuri koulutukseen ja näinhän se on kun niitä leikkaussummia katsoo

niin pienituloisiin lapsiperheisiin kuin eläkeläisiinkin

arvoisa rouva puhemies

puhuttiin omavaraisesta ja riittävän pienestä tuotannosta jota ei riittävästi tällä hetkellä tueta ja joka ei ole lähtenyt lentoon

vierailin omalla kotipaikkakunnallani kalajoella tämän viikon maanantaina isolla sikatilalla ja kuten kaikki tiedämme maatalouden kannattavuus on suuressa ahdingossa

tämä tilanomistaja kyllä ihmetteli ja päivitteli sitä että vaikka heillä kyllä lantaa eli sitä biotuotantoa on riittävästi niin millään ei saada kannattavaksi maatilakokoluokan biokaasulaitosta biopolttoaineesta puhumattakaan jos koneista puhutaan niin että ehkä silläkin saralla jotain on tehtävä eikä vain tuulivoiman syöttötariffin saralla

mitä tulee säätövoimaan ja siihen mitä tehdään jos ei tuule on hyvä muistaa että kukaan tässä maassa ei ole koskaan kuvitellut että maata tuulella pyöritettäisiin

edullista erittäinkin edullista säätövoimaa meillä on tarjolla yhteispohjoismaisilla sähkömarkkinoilla vaikka kuinka paljon

vertailun vuoksi uusiutuvan energian saralta haluan tuoda esimerkin äänekoskelta jonne ollaan rakentamassa maailman suurinta biotuotelaitosta

haluan vielä kiinnittää huomiota pääministerin ilmoituksessakin esille nostettuun lupa ja valitusprosessien nopeuttamiseen

kysynkin onko riittävästi ymmärretty että osallistuminen ja muutoksenhaku takaa muun muassa kaavoituksen laillisuuden ja laadun valvonnan

jos päätöksentekijä tietää että lausuja ei voi valittaa tehokkaasti päätöksestä lausunnon painoarvo vähenee

tämän asian merkitys tulee mielestäni huomioida

arvoisa puhemies

sanasta sanaan totesin että on hämmästyttävää että hallitus on valinnut juuri koulutuksen ja tutkimuksen yhdeksi suurimmista leikkauskohteistaan

täytyy todeta tässä kyllä että ajat ovat muuttuneet

vihreiden vaihtoehtobudjetti perustuu kahden vaalikauden mittaiseen talouden ja työllisyyden tervehdyttämisohjelmaan

sellaisessa tilanteessa jossa talous ei kasva ja velkaa on liikaa mielestäni koulutuksen pitää tasoittaa ei vahvistaa vallalla olevia suhdanteita

ministeri grahn laasonen sanoitte että olette kehittämässä uudistuksia joiden avulla koulutusjärjestelmä nämä leikkaukset kestää

haluaisin kysyä

oletteko aivan varmoja siitä että varhaiskasvatuksen perusopetuksen ja toisen asteen lapset ja nuoret ja aikuisopiskelijatkin nämä leikkaukset kestävät

arvoisa puhemies

edustaja lohi esitti puheenvuorossaan kolmatta tasetta koskien joukon omia johtopäätöksiään jotka eivät kyllä ole minkään eduskuntaryhmän kannanottoja koskien tätä kolmatta tasetta

jos perusteena on ollut se että ne alueet jotka eivät ole selkeitä metsätalousalueita mutta eivät myöskään selkeitä suojelualueita kuuluisivat kolmanteen taseeseen niin miksi sinne ei ole kaikkia tällaisia alueita sijoitettu

miksi ylä lapin virkistysmetsiä ei ole sijoitettu kolmanteen taseeseen vaan ne on viety sinne liiketalouspuolen peruspääomaan

lisätalousarvio tuodaan eduskunnalle poikkeuksellisen aikaisessa vaiheessa kuten valtiovarainministeri stubb täällä asiaa esitellessään totesi

arvoisa herra puhemies

kyllä uusia valtakunnallisia opetussuunnitelmia kunnissa tällä hetkellä sorvataan digiloikkaa tehdään ja ilmiöpohjaista oppimistakin pitäisi edistää

huhhuh kyllä opetusalan ammattilaisten keskuudesta kuuluu palautetta että siinä on työsarkaa ja nämä kaikki uudistukset ovat toki tarpeellisia mutta kun tämän päälle lisätään rasite siitä että siitä opetuksen ja oppimisen perusleivän leipomisesta leikataan se menee kohtuuttomaksi

siihen ei kuulu tuottovaatimusta mutta alueet on kuitenkin helposti muutettavissa talouskäyttöön

tästä kolmannesta taseesta puolestaan on sanottu että se olisi jonkinlainen vastaantulo ja myönnytys ja että näin vältyttäisiin siirtämästä kaikkia mahdollisia tiukasti suojeltujen alueiden ulkopuolisia valtion maita ja vesiä metsähallituksen tuottovaateen alaiselle bisnespuolelle liiketalouden taseeseen

miten hallitus turvaa näiden välisen yhteyden

huomionarvoista nimittäin on että näihin lisätalousarvion kirjauksiin johtaneen uuden käsittelyssä olevan metsähallitus lain mukaan aiemmasta poiketen uuden kolmannen taseen ja niin ikään tuottovaadetta vailla olevan julkisten hallintotehtävien eli käytännössä metsähallituksen luontopalvelujen taseen välisistä tasesiirroista ei päättäisikään eduskunta vaan valtioneuvosto kun aikaisemmin kaikista metsähallituksen tasesiirroista on päättänyt eduskunta

kyllä tästä kolmannesta taseesta kaikkiaan sellainen vaikutelma jää että kyseessä on hallituksen poliittinen linjaus ottaa maamme kaikki mahdolliset luonnonvarat yhteinen kansallisvarantomme entistä tiukemmin bisnespuolen haltuun tai ainakin sellaiseen paikkaan josta se helposti on sinne siirrettävissä

näin ollen tämän esityksen tarkoitus ei tietenkään voi olla se että kerätään lisää varoja valtion kassaan olettaen että mahdollisimman moni kansalainen lakia rikkoo mutta liikenneturvallisuuden kannalta tarkoitus on merkittävä ja kannatettava

arvoisa puhemies

täytyy kyllä todeta että minullakin on hieman eri tiedot maidontuotannosta kuin kollega vartialla

kyllä se taitaa niin olla kuten edustaja kalmari sanoi että me tuotamme kotimaassa aika lailla sen määrän maitoa mitä suomalaiset kuluttavatkin

harmi vain että suomalaisten kuluttamasta maidosta aika iso siivu kuitenkin on tuontimaitotuotteita ja siinä olisi korjattavaa

ei kai voi olla ihan hyväksyttävä ja käypä menettely kun kilpailuvirastokin on siitä huomauttanut isojen kauppaketjujen vaatimus siitä että tuottajat maksavat jotain kynnysrahaa jotta tuote pääsee edes hyllylle tai jopa vaatimus että otetaan myymättä jääneet tuotteet takaisin

jos tälle tielle lähdemme kesäkuussa olemme mitä todennäköisimmin jälleen terrafamen talvivaaran lisärahoituksen äärellä ja arvailemassa parhaan tiedon mukaan joko bioliuotusmenetelmä olisi vajaan kymmenen vuoden yrittämisen jälkeen vihdoin vauhdissa olisiko jo nikkelin hinta roimassa nousussa olisivatko kaivosalueen jätevesiongelmat jotka eivät ole aivan vähäiset kestävällä tavalla uusia ympäristövahinkoja aiheuttamatta ratkeamassa

arvoisa puhemies

on kuitenkin hyvä todeta tässäkin yhteydessä että kukaan ei kiellä talvivaaran kaivoksen merkittävää työllisyysvaikutusta kainuun alueelle

ei ole syytä myöskään epäillä etteivätkö talvivaaran kaivoksen työntekijät olisi kaikissa tilanteissa toimineet parhaan kykynsä mukaan jos ei nyt aivan parhaalla tavalla aina onnistuen kuitenkin parhaansa yrittäen ei siitä ole kyse

on ollut varmasti aivan reilua ja paikallaan jo viime kaudella antaa talvivaaran kaivokselle mahdollisuus rämpiä ongelmista selviytymisen tielle markkinaehtoiseen kaivostoimintaan mutta rajansa kaikella

totean kysymyksen muodossa vielä kertaalleen

mitä muuta merkittävässä määrin on saatu talvivaaran kaivoksesta

mitä muuta kuin yksi iso konkurssi

kannatan sitä salikeskustelussa esitettyä ehdotusta että tarvitsemme ulkopuolisen objektiivisen arvion mitä nyt kannattaa tehdä ja mihin arvioihin kannattaa uskoa

sekin on työllistävä vaikutus jos päätämme että talvivaaran kaivoksen toimintaa tässä tilanteessa näillä nyt käsillä olevilla tiedoilla kannattaa lähteä hallitusti alas ajamaan

arvoisa puhemies

siis lapsia enemmän kasvattajia vähemmän

asetusmuutoksen myötä yhden aikuisen päiväkodissa pitäisi pärjätä kahdeksan alle kolmivuotiaan kanssa

siitä onko tämä edellisen hallituksen perintöä vai ei toteaisin että kyllä tässä aika paljon on perintöä talvivaara oyltä itseltään ja siellä tehdyistä ratkaisuista ja valinnoista joista yksi on epävarma teknologia nimeltään bioliuotus jonka on todettu toimivan hyvin lämpimässä ja kuivassa ilmastossa kuten vaikkapa australiassa mutta lämmintä ja kuivaa ilmastoa ei ole kainuuseen odotettavissa ei edes ilmastonmuutoksen myötä

ja jos päiväkotiryhmiin tulee päivähoito oikeuden rajaamisen seurauksena osa aikaisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia ryhmäkoko voi olla vielä tätä paljon suurempi

on hyvä tiedostaa että riittävä henkilöstön määrä ja riittävän pieni ryhmäkoko ovat tai olisivat keskeisiä varhaiskasvatuksen laatutekijöitä

kolmas perintö on nikkelin maailmanmarkkinahinta johon eivät syyllisiä ole sen paremmin mitkään maan hallitukset kuin talvivaarakaan

arvoisa puhemies

täällä useat hallituspuolueiden edustajat ovat kyseenalaistaneet kilometrikorvauksen ylikompensaation ja matkakorvauksen kohtuullistamista

onko tämä laadukasta varhaiskasvatusta

perushoivan ohella pienten lasten kasvatustyötä tekevien tehtävänä on varhaiskasvatuslain mukaisesti myös havainnoida jokaista lasta yhdessä ja erikseen jotta yhdessä kasvatuskumppanuuden hengessä vanhempien kanssa voisi laatia jokaiselle lapselle varhaiskasvatussuunnitelman jota jokapäiväisessä työssä myös noudatetaan

jos tämä on merkki maaseudun vihaamisesta niin ovatko hallituksen koulutusleikkaukset merkki koulujen korkeakoulujen ja päiväkotien vihaamisesta kysyn vain

emme ole esittäneet niiden leikkaamista niin ettei kohtuullista korvausta työmatka ajoista saisi vaan olemme esittäneet sen ylimääräisen osan leikkausta ja se on paljon vähemmän haitallinen leikkaus kuin teidän kaikki esittämänne leikkaukset koulutukseen ja varhaiskasvatukseen

varhaiskasvatus ja lasten päivähoito ei ole pelkkää leikkiä askartelua kurahaalareiden riisumista ja pukemista siinä on hyvin paljon muutakin vaativaa ja vastuullista pedagogista sisältöä tai ainakin pitäisi varhaiskasvatuslain mukaisesti olla